herra puhemies

räsäsen laatima lausuma johtaisi hyväksyttynä sellaiseen tilanteeseen että kokonaisedut olisi hyvin turvattu olisi taloudellisesti perusteltu ja sekä kuopio että helsinki hyötyisivät

ennen kaikkea koko lääkealan kehittäminen joka on tavattoman tärkeää saisi sellaisen kohtelun että se kestäisi tulevat vuodet erittäin hyvin

tieverkko on sellainen kansallisvarallisuus jonka kunnosta on pidettävä jatkuvasti hyvää huolta

vuosia on mennyt että näin ei ole tapahtunut vaan tiestömme on lähes kokonaisuudessaan rapautunut heikentynyt

on positiivista että vanhasen toinen hallitus antoi eduskunnalle selonteon liikennepolitiikasta ja antoi sen yhteydessä vahvoja toiveita meille ja maakuntiin koko maahan siitä että nyt tiestön osalta tapahtuu suunnanmuutos ja aletaan kantaa todellista vastuuta koko tieverkoston kunnossapidosta ja näin koko maan kehittymisen ja asuttuna pysymisen edellytyksistä

valitettavasti tämä käsittelyssä oleva ensi vuoden talousarvio ei vastaa selonteon henkeä eikä kirjainta

erityisen vakava puute on perustienpidossa jossa määräraha tämän vuoden tasosta merkittävästi laskee

erityisesti maakuntien suomessa odotetaan että ne keskeneräiset ja huonokuntoiset tiet joita siellä on luvattoman paljon saisivat rahoitusta ja pantaisiin vähitellen kuntoon

perustienpito sisältää alemmanasteisiin teihin tarvittavat varat ja lisäksi koko tiestön hoidon

hoito on ollut jo tänäkin syksynä muutaman lumisen päivän aikana esimerkiksi omalla seudullani täysin ala arvoista

hoitoluokat on vedetty niin tiukalle määrärahojen puutteen takia että ihmisten turvallisuus on vaarantunut onnettomuuksia tapahtuu autoja hajoaa ja jopa ihmisvahinkoja tapahtuu ja tämä on todella hankalaa ja kallista koko yhteiskunnalle

herra puhemies

laskekaa budjettikirjasta summa

katsokaa tämän vuoden summat ensi vuodelle hallituksen esitys valiokunnan lisäys niin sittenkin ollaan alamäessä

tämä on kyllä häpeällistä eikä ole ihme että tietyt puolueet kunnallisvaaleissa kokivat raskaan tappion maaseudulla

herra puhemies

perusradanpidossa on pitkälti samanlainen tilanne

sielläkin ollaan pienemmissä luvuissa kuin on ollut tänä vuonna

erityisinä yksityiskohtina oman maakunnan osalta totean keitelepäijänne kanavan siltojen nostamistarpeen joka on esimerkiksi jyväskylän keljonlahden uuden voimalan polttoaineen kuljetusten kannalta tarpeellista ja muutoinkin tarpeellista

se on siis monen valtatien risteyskohta ja todella ongelmallinen tällä hetkellä

esimerkiksi monilla maakuntakentillä kansainvälisen teollisuuden tarpeet vaativat että on lentoliikenneyhteydet käytössä ja näin ei kaikilta osin ole

herra puhemies

joukkoliikenteen palvelujen osto hallituksen esityksessä oli vain kolmelle seudulle

esitämme että siihen tulee lisäystä ja näin ollen korjataan tuo puute joka on räikeä käsittämätön hallituksen linjaus että vain kolmen suurimman keskuksen asukkaita tuetaan joukkoliikenteen lippujen alennuksella valtion varoin mutta muut seutukeskukset ja alueet puhumattakaan maaseudusta unohdetaan

silloin tuo onnistui niin että suomi nousi siitä lamasta erittäin nopeasti sen ansiosta että meillä oli tutkimustoimintaa ja insinöörejä jotka osasivat tehdä maailman huippuluokan tuotteita

siksi on todellakin korostettava sitä että hallituksen on otettava vielä paljon voimakkaampi ote koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistoimintaan ja rahoitettava sitä

erityisesti yliopistot ovat tällä hetkellä tiukassa tilanteessa tämän uudistuksenkin myötä koska lama iski huonoon aikaan eikä varoja kerry yliopistoille niin kuin on suunniteltu

toinen asia josta päässään keskustelussa tai asia josta ei tässä keskustelussa ole puhuttu on se että meillä ei ole tieteellisten kirjojen julkaisujen kustantajaa tässä maassa enää juurikaan

monet tutkijat valittavat sitä että eivät saa enää julki tieteellistä kirjallisuutta koska niiden kustantamista valtio ei tue

toivoisin että hallitus paneutuisi siihen vakavasti niin että tieteellinen tutkimus saisi myös julkaisujen kautta levitä ja vaikuttaa kansainvälisestikin

kansalaisten turvallisuus on meille hyvin tärkeä tämä että hallitus huolehtii nyt kuntataloudesta on vaikuttanut asiaan huomattavasti valiokunnan tekemä lisäys paikallispoliisitoimintaan juurikin turvapaikanhakijoiden kyllä erittäin arvokas asia tässä tilanteessa

nyt etuuksia joudutaan leikkaamaan valtiontalouden kuntoon panemiseksi mutta nyt kuntien valtionosuuksia ei todellakaan pitkästä aikaa leikata

toisaalta kunnat pystyvät paremmin vastaamaan niistä velvoitteista mitä niillä vielä on että vastaanottokeskuksia perustetaan vastoin kuntalaisten ja kuntapäättäjien eli palveluista joiden kohteena ovat kaikkein heikko osaisimmat eli lapset oppilaat sairaat vanhukset ja työttömät

nyt kun todellakin muutoin tilanne yhteiskunnassa on vaikea niin näiden palvelujen piirissä olevien kannalta tämä hallituksen linja ansaitsee erityisen suuren kiitoksen ja rahaa

t edustajat talvitie